viisikymmentäviisi pilkku seitsemänkymmentä kaksi larus canada kaikki ennustetaan

systemaattista

lysti raatikainen kapur miesten ehdotukseensa kuusi seitsemässä

torjunta ja etsintä molemmat

arvoisa puhemies kanada pystykiviranta olisi kuitenkin eduksi numero kolme

arvoisa puhemies

rehua myös myrskylässä pentti kettusen ehdotus

dementiastakaan ei uskonut viisi ei kovasta

hyväksyimme keväällä luodut eurooppalaisen kriisirahoituksen välineet mutta korostimme tuolloin että niiden käytön tulee olla tiukan ehdollista ja jäsenmaiden saatavat turvaavia muuten ollaan liukkaalla tiellä

maria lohelan kannattama ehdottanut että roh tuloveroasteikko saa sen muodon mikä on vastalause

jos nämä olisi tehty niin se olisi antanut mahdollisuuden aivan eri tavalla satsata myös työllisyyden hoitoon ja tehdä myös pienituloisimpien ihmisten aseman parantamiseen liittyviä ratkaisuja joita täällä on laajasti toivottu ja joita ehdotuksia on demareiden vaihtoehtobudjetissa mukana

jos suora

työ on yksi edustaja sanoi

arvoisa puhemies

yhdentoista tekemään muutosehdotukset kaluston mustajärvi

lystiä kukko

joka odotti hallituksen tarttuvan budjetillaan kasvuun ja työllisyyteen ja huolehtivan säästöjen oikeudenmukaisuudesta vaikeiden aikojen keskellä joutuu pettymään

arvoisa puhemies teiden numero kolmekymmentäseitsemän kolmekymmentäkahdeksan kolmekymmentäyhdeksän neljäkymmentä

mustasaaren mies lenertuksesta seitsemäntoista

arvoisa puhemies teen esityksen numero yksi peruste yritti

risto solmittu

jos kaavassa miten muka sen konventio mustakallio uskoo uusien arvostama

en ryhdy sijaan yli kymmentä eri poissa kymmenes on osa niiden mukaan se on eniten työllistä collins kaksi yhdeksän nauti eduskunnan luottamusta

jos perus karkoimiesten esityksen kahdeksankymmentä sekä

ja juustoja kalliorinne karsa puhemies kannatan

perustyöloma arvoisa puhemies

muutosehdotus

olkaa hyvä

olemme kuulleet ministeri kataisen koko kevään kertovan että suomi on euroopan suurin elvyttäjä ja tänään olemme sitten saaneet tietää mitä on tapahtunut

kysymys kuuluukin nyt

tuleeko suomi hallituksen nyt esittämillä lääkkeillä kuntoon vai olemmeko kulkemassa kokonaan väärään suuntaan

sataneljä ääntä kuusi seitsemän yksi tyhjä poissa kaksi seitsemäs painokseen miten osakkaana miten työehdoista kalju kummitusseitsemän työpaikkojen luomiseksi

kaksi kahdeksan yksi ja yhdeksänkymmentäyksi

oslo turmioon

arvoisa puhemies

jos tervamäki

kannatan ennustettiin

edustaja risto aro

jos täällä tulopuolella ollaan valmiit puuttumaan näihin epäoikeudenmukaisuuksiin sitten meillä on mahdollisuus myös menopuolella tehdä hiukan enemmän kuin hallitus nyt esittää

jos tähän aiheeseen vielä edustajat sasi ja turunen ja sitten viimeinen puheenvuoro edustajalle viitanen jonka puheenvuorosta tämä keskustelu sai alkunsa

edustaja lohi

arvoisa puhemies jim ehdotukset numero satayhdeksäntoista satakaksikymmentä ja satakaksikymmentäyksi s

ihmiset kysyvät nyt johdonmukaisuuden ja tasa arvon perään

myllys ja jurmu

juha

sitten puhujalistaan

kyllä monissa muissa maissa tilanne alkaa näyttää valoisammalta työllisyys ei kehity yhtä huonosti kuin meillä mutta meillä on tulossa erittäin vaikea ensi talvi

korppoossa ensin välinen erotus joka oli syysehdotus josta

mm edustaja samu

ministeri katainen ryhtyi puhumaan vakuuksista ja myös siitä että suomi puuttuu irlannin alhaiseen yritysverotasoon tekijään joka osaltaan on ollut luomassa tätä kasinokapitalismia

jutussa on arvoisa puhemies

arvoisa puhemieskannat sitruunaler arvoisa puhemies

ja nyt sitten kolmannen kerran viimeinen puheenvuoro tähän keskusteluun

kun tämän osaston päättänyt usa kohtaan ole puuttunut hyväksyttyä kun muut luvut on annettu tavanmukaista katsottu asioista on sysätty kuntien työmarkkinajärjestöjen ja seuraavan hallituksen vastuulle

edustaja maijala

tein esityksen satakaksikymmentäkaksi

hoskoselle vain toteamus että juuri tästähän oppositio viime kesän lopussa varoitti että talouden käänne on tapahtunut ja tähän pitäisi ajoissa reagoida

esitykset yhdeksän neljä viiva yhdeksän yhdeksän pystysuorine

isiv seitsemän ja edusti mustajärven ehdotus viisi kahdeksan ei pyydä vastamajaa tai

neljä yneljäkymmentäviisi

edustaja braxilla oli pyydetty puheenvuoro mutta taitaa poistua jo

sun kuusitoista ja jseitsemänkymmentäkolme ja osa kymmenen eduskunta on hyväksynyt osaston äänestyksen kohtaan ovat luku nyt hyväksytty ja muut luvut

istutaan uuninpankolla

sataviisikymmentäyksi ääntä kohden yhdeksän ei jää pois yhdeksi eduskunta hyväksyi mietitään lintuja jos ne nykyrunosta maja y

anja jos kastelusta kiljala

käytettiin aikaa neljä kuukautta ei yhtään mihinkään koska ei haluttu tehdä edes kevään lopussa työllisyystoimia

tähän kysymykseen tulee useampi ministerivastaus jackpot

arvoisa herra puhemies

mustasaaren runsaspuhemiesten ehdotukset saatavilla sataneljä ihmistä immonen puhemies kannatan

yksi tyhjä poissa yksitoista jos kannaksen myytin

siksi valitammekin sitä että hallitus on selonteon valmistelussa eräin osin irrottautunut selontekoa valmistelleen parlamentaarisen seurantaryhmän yksimielisistä kannanotoista

turussa puhemies kohdassa kolmekymmentäyksi löi tarkotus tiedossa olevilla päätöksillä kuten kuntien pakkoliitoksilla ja jos työviikko

arvoisa puhemies

ja sitten palkkojen

sallisen uusi ja ääntä kolme neljä yksi tyhjä poissa kahdeksan tutkassa äänestyksen watson perusti uuden ehdotuksen miten tujaus jutun skolme perustama

teen ehdotuksen numero